kyllä me haluamme huolehtia kestävästä taloudesta

nämä ovat kaikki niitä joihin me olemme valmiita mutta me emme halua leikata kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja lisätä eriarvoisuutta ja tuloeroja koska se ei ole pitkän päälle kestävää

arvoisa puhemies

on kyse kuitenkin siitä miten valtion omistamia metsä vesi ja maa alueita hallitaan meidän yhteistä kansallisomaisuuttamme

kun metsähallitus lakia lähdettiin tekemään niin yhtenä syynä oli nimenomaan se että eun hankintadirektiivi tuo sen muutoksen että meidän täytyy varmistaa että me voimme metsähallituksen liiketaloustoiminnan pitää omissa käsissämme

se on hyvä asia että me varmistamme sen että meillä työpaikat säilyvät täällä mutta nyt tämän lain valmistelun myötä tähän on otettu paljon muitakin asioita mukaan ja ne ovat ne jotka kansalaisia huolettavat

on totta että olisi varmaan ollut muitakin keinoja varmistaa tämä hankintadirektiivin noudatettavuus kuin yhtiöittäminen mutta olen ymmärtänyt että tässä aikataulussa se olisi ollut niin hankalaa että mentiin tähän osakeyhtiömuotoon

mutta täytyy sanoa että vaikka liikkeellä on väärääkin tietoa ja ehkä aiheettomia pelkoja niin kyllä hallituspuolueet itsekin ovat tässä käsittelyprosessissa lietsoneet sitä pelkoa

tässä kohtaa täytyy kyllä antaa tunnustusta ministeri tiilikaiselle siitä että hän halusi varmistaa että se lähetekeskustelu sitten käytiin niin että hän oli täällä läsnä ja toisaalta siitä että hän oli tänään täällä kuulemassa ja myös torppasi nämä viime metreillä tuodut kaikkein hurjimmat muutosesitykset mitä hallituspuolueitten suunnalta tähän lakiin olisi haluttu

niitä huolia mitä tähän lakiin jää on toki se että kyllähän tässä nyt merkittävästi heikennetään luontopalveluiden asemaa ja ympäristöministerin ohjausvaltaa ja päätösvaltaa liukuu metsähallituksen hallitukselle ja pääjohtajalle joita ohjaavat ennen kaikkea talousintressit

nämä uhkaavat luonnonsuojelun tasoa ja retkeily matkailu ja virkistyskäyttöä ja samalla on vaarana se mitkä ovat kansalaisten mahdollisuudet nauttia suomen hienosta luonnosta tulevaisuudessa

tämä kolmas tase josta tänään on paljon puhuttu on se iso asia mikä tuo tähän lakiesitykseen sekavuutta

tuntuu että tänä iltanakaan tähän ei ole saatu vastausta vaikka tästä on paljon puhuttu ja tuntuu siltä että monet tulkitsevat tätä omalla tavallaan

se ei oikeastaan ole ihmekään sillä tässä itse lakiesityksessä on aika tulkinnanvaraisesti esitetty mitä tämä tarkoittaa ja siitä kolmannesta taseesta puhutaan siellä lain perusteluissa mutta ei varsinaisesti pykälätekstissä

sen takia varmaan jokainen tulkitsee sitä vähän niin kuin itse näkee ja sen takia sanotaan että mikään ei oikeastaan muutu mutta kuitenkin siellä tapahtuu semmoisia siirtoja jotka ihmetyttävät

miksi ne ylä lapin virkistysalueet eivät ole nyt siellä kolmannessa taseessa vaikka nyt on kerrottu että tämä tase on tämmöinen talouskäytön ja luonnonsuojelukäytön välitase

me tiedämme tutkimuksista että maanviljelijät kokevat työnsä sekä fyysisesti että henkisesti raskaaksi ja tämä poikkeaa aika monella tavalla monista muista yrittäjistä jotka yleensä kokevat vain jompaa kumpaa näistä

mutta maanviljelijöillä se työ on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta suurella osalla ja viime aikojen kriisitilanne on vain sitä pahentanut

täällä on sanottu että saamelaisten asema ei muutu että se jopa voisi vähän parantuakin neuvottelukuntien luomisen myötä mutta sitten samanaikaisesti kuitenkin valtava määrä ylä lapin luontaistalousalueista elikkä porolaitumista siirretään luontopalveluiden hallinnasta liiketalouspuolelle

samanaikaisesti me tiedämme myös sen että silloin kun maanviljelijä jaksaa hyvin hän jaksaa myös huolehtia eläimistään ja yleensä tämmöiset ongelmatilanteet ovat olleet juuri maatiloilla joissa viljelijä ei ole jaksanut

ilman muuta se aiheuttaa saamelaisissa huolta ja juuri tämän takia lakiin olisi pitänyt saada saamelaisten oikeuksien heikentämiskieltopykälä jolla olisi varmistettu se että tämä huoli on aiheeton

mutta samanaikaisesti totta kai meidän täytyy huolehtia siitä että meillä eläimet voivat hyvin ja sen takia luomutuotanto on se suunta mihin eläintuotannossa pitäisi entistä enemmän pyrkiä

hallituspuolueet ovat perustelleet sillä sitä että saamelaisten oikeuksien heikentämiskielto puuttuu tästä lakiesityksestä että sitä ei pidä nyt tehdä koska ilo sopimusta ei ole ratifioitu

mutta kuitenkin meillä on nämä vastaavat kiellot nyt kirjattu niin metsälakiin kaivoslakiin kuin vesilakiin ja kyllä niiden tässäkin laissa olisi pitänyt olla

jos tällä lailla nyt ainoastaan perustettaisiin tämä yhtiö niin en itse kantaisi tästä niin suurta huolta

mutta ongelmana on että tämän yhtiöittämisen mukana on ujutettu niin paljon sellaisia kohtia jotka heikentävät luontopalveluiden asemaa sekä ympäristöministeriön valtaa ja luovat uhkakuvan siitä miten meidän tulevaisuudessa valtion omistamia metsiä ja maita hallitaan miten suuressa roolissa ovat talousintressit ja minkälainen painoarvo annetaan muulle metsien hyöty ja virkistyskäytölle

tämän takia lakiesitystä on tällaisenaan vaikea kannattaa ja kannatan edustaja halmeenpään tekemiä pykälälakimuutoksia

jos ne saadaan tähän lakiin niin silloin tämä on hyväksyttävissä

arvoisa puhemies

elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja

koulutusleikkaukset koskevat kaikkia koulutuksen tasoja varhaiskasvatuksesta tutkimukseen vaikka viime viikolla tässä salissa hallitus yrittikin naamioida koulutusleikkaukset kehittämiseksi

rajut leikkaukset koulutuksesta tarkoittavat suurempia ryhmäkokoja vähemmän tukea oppilasta kohden vähemmän yksilöllistä opetusta

tässä salissa viime viikolla koulutusvälikysymyskeskustelun aikana kuultiinkin jo hallituspuolueiden edustajilta halua karsia korkeakouluverkkoamme

arvoisa puhemies

onkin käsittämätöntä että hallitus ja vieläpä keskustalaisen liikenneministerin johdolla ajaa alas maakuntien junaliikenteen katkaisemalla poikittaisliikenteen lopettamalla useita pysäkkejä vähentämällä vuoroja ja lakkauttamalla maakuntien sisäisiä yhteyksiä

sen sijaan on kysyttävä missä hallituksen laskin oli siinä vaiheessa kun se vähensi harmaan talouden torjuntaan suunnattua rahaa

mielestäni tässä on nyt ehkä vähän turhankin paljon pelottelua ollut ilmassa liittyen siihen mitä tämä tartuntalakiesitysmuutos nyt sitten aiheuttaisi

vaikka hallitus edelleen pakenee pakko leikata vaikkei taho mantran taakse niin vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseen on

vaikka nyt maahantulijoiden määrät ovat lisääntyneet niin kuitenkin vaikka ne ovat kymmenkertaistuneetkin niin tässä päästään hyvin pieniin määriin

arvoisa puhemies

kaikki ensi vuoteen kohdistetut koulutusleikkaukset voidaan perua kilometrikorvausten ylisuuresta osasta nipistämällä

ymmärrän kyllä tämän halun maalata piruja seinille mutta uskon kyllä siihen että sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuunnellaan laajasti asiantuntijoita ja myös mietitään sitä mitä se tarkoittaa jos me vaarannamme tämän meidän aika hyvän tilanteen suomessa siinä suhteessa että meillä aika vähän kaiken kaikkiaan tartuntatauteja on koska me olemme aina kyenneet nopeasti niihin tarttumaan

me nostaisimme kunnallisverotuksen perusvähennystä mikä helpottaisi pelkkien tukien ja eläkkeiden varassa eläviä joita pienten palkkatulojen veronkevennys ei koske

näin varmistamme ettei kotimainen kysyntä heikkene entisestään

arvoisa puhemies

hajautetut uusiutuvat energiaratkaisut tuovat työpaikkoja

pienyrittäjyyden vahvistaminen työllistämisen tukeminen ja yrittäjien perusturvasta huolehtiminen ovat avainasemassa uusia työpaikkoja synnytettäessä

satsaamalla tulevaisuuden kasvualoihin kuten energiatehokkuuteen puhtaaseen teknologiaan digitalisaatioon ja hoivateknologiaan pääsemme mukaan kasvaville globaaleille vientimarkkinoille

arvoisa puhemies

jokikinen puheenjohtaja lupasi että koulutuksesta ei enää leikata

ne tarkoittavat suurempia ryhmiä päiväkodeissa ja kouluissa vähemmän tukiopetusta ja ohjausta apua tarvitsevalle vähemmän käytännön opetusta ammattikoulussa vähemmän lähiopetustunteja enemmän massaluentoja vähemmän aikaa opiskelijakohtaiseen ohjaamiseen tutkimuksen alasajoa

leikkaukset vaikeuttavat normaalia toimintaa päiväkodeissa ja kouluissa niin paljon etteivät ylimääräiset uudistushankkeet lämmitä kun henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa tärkeimmälle

lapselle ja nuorelle

kotioloista riippumatta jokainen on voinut kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät

myöhemmässä vaiheessa monen koulutuspolku voi tyssätä taloudellisiin esteisiin

erityisesti perheellisten opiskelijoiden tilanne on erittäin tukala

suomen menestystarina sotien jälkeisestä köyhästä maasta yhdeksi maailman rikkaimmista valtioista on perustunut koulutukseen ja tutkimukseen satsaamiseen

hallituksella onkin oikea ajatus kun se nyt hankalassa taloustilanteessa haluaa luoda uutta osaamista ja tuotteistaa ideoita kärkihankkeittensa avulla

esimerkiksi biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeella hallitus lupaa käynnistää biotalouden tutkimus ja innovaatiotoimintaa ja samanaikaisesti rajut leikkaukset korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta kuitenkin vaarantavat nämä tavoitteet varsinainen silmänkääntötemppu

perheen äiti ja kolmivuotias lapsi halutaan lähettää takaisin irakiin ja heidät erotetaan perheen isästä ja sylivauvasta jotka saavat luvan jäädä suomeen

arvoisa puhemies

miten voidaan ajatella että täältä turvapaikan saanut voi kotoutua ja tulla mukaan rakentamaan yhteistä suomeamme jos hän joutuu koko ajan miettimään miten hänen rakkaansa pärjäävät konfliktin keskellä tai sodan jaloissa

se on lyhytnäköinen typerä lastemme ja nuortemme tulevaisuuden pilaava ja maamme menestystä kurjistava valinta mutta pakko se ei ole

kukaan meistäkään ei pystyisi siinä tapauksessa keskittymään omaan elämäänsä ei uuden kielen oppimiseen ei koulutukseen tai työssä käymiseen

esimerkiksi leikkaamalla kilometrikorvauksen ylikompensoitua osaa ja laskemalla hieman työmatkavähennyksen tasoa katetaan kaikki ensi vuoden budjettiin suunnitellut koulutusleikkaukset

älkää leikatako lastemme nuortemme ja koko maamme tulevaisuudesta

kun tuloraja asetetaan kohtuuttoman korkealle luo se vain epätoivoa ja toivottomuutta kun tietää ettei hyvä kotoutuminen työllistyminen ja ahkeruuskaan auta saamaan rakkaita luokseen

hallitus on peräänkuuluttanut hallittua maahanmuuttoa

jos perheenyhdistäminen estetään se pakottaa entistä useammat äidit ja lapset kaikkein heikoimmassa asemassa olevat vaarallisille reiteille ja salakuljettajien armoille

arvoisa puhemies

suomi tekee päätöksiä joissa perheet rikkoutuvat

miten pääministeri ja ulkoministeri voivat hakea muilta mailta tukea suomen jäsenyyskampanjalle kun samanaikaisesti hallitus tekee esityksiä jotka ovat ihmisoikeuksien vastaisia

arvoisa rouva puhemies

on todellakin syytä kiittää pariisin ilmastosopimusta mutta sitten on syytä muistaa että yksi huolenaihe on luonnon monimuotoisuuden väheneminen joka tapahtuu kovaa vauhtia myös täällä meillä

nyt kun luonnonsuojelurahoja leikataan hyvin rajusti ja halutaan samalla rahalla saada tehokkaammin luonnonsuojelua edistettyä niin on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siihen mihin nämä rahat laitetaan

sen takia luonnonsuojelualueet tulee valita luonnon laadullisten kriteerien perusteella ja toivon että tämä on huomioitu

miten varmistetaan että suojelluksi tulevat todella ne alueet jotka ovat monimuotoisuuden takia kaikkein kriittisimmät eivätkä ne joita ehkä kaikkein auliimmin tarjotaan suojeluun

arvoisa puhemies

menestystä syntyy silloin kun sitä rakennetaan kaikille ja jokainen voi olla sitä rakentamassa omalla panoksellaan kun ketään ei jätetä syrjään ja kaikista huolehditaan kun kaikilla on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen

suuri haaste tänä päivänä on se miten saamme mukaan ne jotka ovat tippuneet yhteiskunnan kyydistä ne joille tulevaisuuden näkymät ovat toivottomat

siksi erityishuomio tulee kiinnittää siihen että nuoret pääsevät koulutukseen ja työelämään ja siihen että emme omilla toimillamme sysää maahanmuuttajia ulkopuolelle vaan he pääsevät mukaan rakentamaan suomen menestystä

arvoisa puhemies

kun koulutuslaitos lähtee lähtee paikkakunnalta myös osaamista nuoria yritysyhteistyötä kehittämistoimia ja ihmisten vaihtuvuus vähenee

arvoisa puhemies